kyllä kehotan nyt ottamaan pikakurssin pätkätyöläisen arjesta

tämän lakiesityksen tavoitteena on selkeyttää vähittäiskaupan ohjauksen periaatteita ja saattaa ohjausjärjestelmä vastaamaan muuttuneita ja muuttuvia olosuhteita

valitettavasti vaikka olemme aika hyvin saaneet tämän kaksoispohjavarustuksen näihin tankkereihin edelleenkin erittäin huonokuntoisia aluksia on itämerellä liikenteessä ihan viime viikoiltakin löytyy esimerkkejä ja sen vuoksikin on tärkeää pitää nämä liikenteen kysymykset esillä

samoin hankalalta tuntuu se että hallitus markkinoi näitä leikkauksia mahdollisuutena uudistaa kehitysyhteistyötä ja tässä viittaan ministeri toivakan tämänpäiväiseen haastatteluun muun muassa suomenmaa lehdessä jossa hän toteaa

kaupan suuryksiköitä koskeva sääntely on ollut itse asiassa voimassa lähes hallituksen esityksen sisältöisenä jo kymmenen vuoden ajan

käykö niin että tällä järjestelmällä on se loppuseuraus että yhä useampi lääkäri työskenteleekin julkisen terveydenhuollon sijasta yksityisillä asemilla

haluan vain todeta sen että valiokunnassa on parhaillaan käynnissä itämeri selonteon käsittely

tosiasia on että vähemmällä kehitysyhteistyöllä autetaan yhä vähemmän maailman kaikkein köyhimpien ihmisten asiaa ja tätä asiaa ei kyllä valitettavasti pystytä korjaamaan sanomalla leikkausta uudistukseksi

etusijajärjestys on yksi jätelain keskeisimmistä periaatteista ja sen merkityksen selventäminen ja vahvistaminen on hyvin olennaista

nyt tällä muutoksella sääntelyä selkeytetään kokoamalla pykälät yhteen ja myös täsmentämällä niitä

olen itsekin tämän uudistuksen yhteydessä pohtinut sitä miksi näissä aluevaikutuksissa jotka ovat merkittäviä esimerkiksi oma maakuntani pieni maakunta keski suomi kantaa kahden varuskunnan lakkauttamisen vaikutukset miksi nämä alueselvitykset käynnistetään vasta nyt jälkikäteen

useat valiokunnat myös liikenne ja viestintävaliokunta on muiden joukossa antanut tästä selonteosta ympäristövaliokunnalle oman lausuntonsa ja meillä on asiantuntijakuuleminen pian päättymässä ja uskon että sitten tuosta selonteosta laadittavassa mietinnössä valiokunta tulee ikään kuin laajemmin käsittelemään vielä itämeren alueen liikenne ja ympäristöasioiden yhteisiä rajapintoja ja tarkemmin kuin mitä tästä öljysuojarahasto

tämä jos mikä on kyllä iso kysymys ja varsinkin niillä seuduilla joissa noita lääkäreitä ei tunnu löytyvän ei kissojen ei koirien kanssa ja nekin jotka sinne saadaan hetkeksi houkuteltua kohta jo karkaavat muualle

valiokunta esittää lausumaa myös lain tavoitteiden toteutumisen seuraamisesta kiinnittäen erityistä huomiota sekä jätteen synnyn ehkäisyyn että muutoinkin etusijajärjestyksen toteutumiseen

olennainen muutos on vähittäiskaupan suuryksikön määritelmän muuttaminen siten että siihen sisältyy myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa

lisäksi yhdyn niihin puhujiin jotka täällä totesivat että on tavattoman tärkeää säilyttää esimerkiksi yk järjestöjen perusrahoitus jota nyt siis hallitus leikkaa

lisäksi olisin toivonut että ministeri voisi vielä jossakin yhteydessä kommentoida tätä byrokratiakysymystä ja sitä onko nyt varauduttu siihen miten tämä tieto sitten jalkautetaan kuntiin ja myöskin kansalaisille

tarve ohjata paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa nykyistä suunnitelmallisemmin johtuu myymälätyyppien muutoksesta ja yksikkökoon kasvusta

mutta minulle on arvoisa puhemies aivan selvää se että kun joudumme näinä taloudellisesti vaikeina aikoina tekemään säästöjä tänäkin vuonna miljardin edestä niin puolustusvoimat ei voi olla tämän säästövelvoitteen ulkopuolella

siis kepun ja kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroissa käsiteltiin laajasti suomalaista energiapolitiikkaa vihreät tässä esittelivät energiatehokkuustoimikunnan asioita ruuhkamaksuja ja sähköautoja kaikki nähdäkseni aivan kotimaista hommaa

lauslahti jo totesi että markkinaoikeuksissa on jo tapauksia

jo keskustelua

terveys ja sosiaalipalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestäminen siirtyy kuitenkin kunnan velvollisuudeksi

kyllä hirvittää sekin miten paljon kuntien resursseja ja aikaa käytetään jatkossa näihin erilaisiin prosesseihin ja selvittelyihin kun se aika pitäisi käyttää siihen ihmisten ja kansalaisten arjen ongelmien ratkomiseen

ja harmittelen sitä että perussuomalaisilta eilisessä kreikka keskustelussa emme saaneet vastausta pääministerin aiheelliseen kysymykseen mikä on vaihtoehto ja tänään jälleen kerran vaihtoehto jää uupumaan

myymälätyyppien muutos on johtanut paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ohjauksessa myös tulkintaongelmiin ja siksi lainsäädäntöä on sovellettu osin epäyhtenäisesti

kunnan on myös järjestettävä muun kuin sen vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto toissijaisesti jos jätteen haltija sitä palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu kuljettavaksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä

sitten kun sosialidemokraatit ottavat esille sen mitä tämä tulee maksamaan tavallisen suomalaisen ihmisen kannalta ja kysyvät sen perään miksei hallitus ole kirjannut tänään täällä salissa saamaamme pääministerin hyvää linjausta tähän tiedonantoon niin se herättää tällaisen kummallisen keskustelun täällä

nämä ovat kansainvälisiä terveysturvauhkia joihin tulee varautua hyvällä tavalla etukäteen

niitä ei pystytä hoitamaan millään hankkeella vaan niihin on oltava tietyt menetelmät ja järjestelmät jotta sen tilanteen tullessa päälle voidaan välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin

uskon että tämä terveydenhuollon asia on sellainen jossa meidän tulisi tehdä radikaalejakin ratkaisuja ja toivoisin että me voisimme alkaa keskustella siitäkin kuinka paljon ja montaako eri kanavaa kautta tätä yhteistä rahaa näihin yksityisiin asemiin laitetaan

valiokunta ehdottaa lakiin muutoksia joilla selvennetään kunnan ja kiinteistön haltijan järjestämän jätehuollon järjestämistä koskevien edellytysten yhtäläisyyttä ja kilpailuneutraliteettia

siirtymäkauden aikana kunta voisi edelleen hyväksyä yleis tai asemakaavan jossa osoitetaan seudullinen tilaa vaativan erikoistavarakaupan yksikkö vaikka aluetta ei ole maakuntakaavassa osoitettu vähittäiskaupan suuryksikölle

minä en voi hyvät kollegat päätyä kuin siihen johtopäätökseen että joku jossakin tässä salissa on tästä asiasta jollakin tavalla eri mieltä kun sitä ei ole voitu tähän tiedonantoon kirjata

koska kunnan ja yksityisten yritysten välisestä työnjaosta on nyt ilmennyt aika laajastikin poikkeavia käsityksiä valiokunta ehdottaa lausumaa jonka mukaan hallituksen tulee seurata jätehuollon järjestämistä koskevan vastuunjaon vaikutuksia yksityisten yritysten ja kuntien jäteyhtiöiden toimintaedellytyksiin sekä kuntien mahdollisuuksiin huolehtia niiden vastuulle säädetyistä tehtävistä

meille jotka olemme olleet erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä esimerkiksi euroopan neuvostossa tämä kriisi ei ole suuri yllätys koska olemme joutuneet seuraamaan syyrian järkyttävän sisällissodan tilanteita jo pidempään ja sen vuoksi esimerkiksi tämä pakolaisleirien tilanne joka on muuttunut niin kuin ministerikin täällä totesi koko ajan kestämättömämpään suuntaan on ollut kyllä tiedossa

perkiön mustamaalaaviin puheenvuoroihin minun puheenvuorossani nimenomaan todettiin että ihmiskunnalla on kaikki mahdollisuudet selvitä tästä jos vain haluamme

maakunta ja yleiskaavoja koskevien uusien sisältövaatimusten tavoitteena on varmistaa kaupan suuryksikköjen osalta ratkaisu jolla ei olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen

valiokunta on pitänyt tässä harkinnassa tärkeänä sitä että kunnat tukeutuvat yhdyskuntajätehuollon järjestämisessä suurelta osin jo nykyisin ja tulevaisuudessa todennäköisesti ehkä laajemmin yksityisten yritysten tuottamiin jätehuoltopalveluihin

tavoitteena on myös että alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä

tavoitellaan siis sellaista maankäyttöä jolla voidaan edistää palveluverkkoa jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset

valiokunta korostaa että ehdotuksen mukainen vastuu ei estä tuottajia perustamasta tarkoitukseen soveltuvia keräysjärjestelmiä yhteistoiminnassa kunnan kunnan jätelaitosten kaupan tai yksityisten jätehuollon palveluyritysten kanssa

nämä ovat tärkeitä tavoitteita keskustojen elävyyden turvaamiseksi ikääntyvän väestön palveluverkon säilyttämiseksi ja yleisesti hyvän ilmastopolitiikan edellyttämien yhdyskuntarakenneratkaisujen edistämiseksi

talven nyt lähestyessä ihmiset luonnollisestikin ovat lähteneet pyrkimään kohti turvallisempaa arkea kohti eurooppaa mutta valitettavasti liian monen matka on päättynyt traagisesti esimerkiksi tuonne välimerelle

valiokunta korostaa että sisältövaatimukset kokonaisuutena on pyritty muotoilemaan joustaviksi jotta alueellisten erityispiirteiden huomioiminen ja erilaiset olosuhteet maan eri osissa voidaan ottaa huomioon ja säilyttää myös maakuntakaavoille ominainen yleispiirteisyys

monet täällä ovat peräänkuuluttaneet pakolaiskriisin hoitoa nimenomaan lähtömaissa ja lähialueilla mutta kun nyt kehitysyhteistyöstä näin rajusti leikataan jää kyllä epäselväksi millä varoilla nämä keskustelijat sitten aikovat tätä työtä jatkossa tehdä

ja haluan tuoda tähän keskusteluun euroopan neuvoston pääsihteerin jaglandin vetoomuksen meille euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen osallistujille kahden viikon takaa

tämä on jo voimassa olevaan lakiin sisältyvä vaatimus mutta sääntelytapa on sellainen ettei periaate ole ehkä parhaalla mahdollisella tavalla kuitenkaan laista ilmennyt

hän hyvin painokkaasti totesi että jäsenmailla on vastuu rahoittaa ykn pakolaisjärjestön ylläpitämiä leirejä esimerkiksi koska siellä on jouduttu jo vähentämään päivittäisiä ruoka annoksia terveys ja turvallisuusolosuhteita

tässä lakiuudistuksessa energiansäästölampun voi palauttaa kauppaan samalla kun ostaa uuden lampun

yksittäisen rakennuksen suojelun lisäksi suojelun kohteena voi olla myös rakennuksen välitön ympäristö eli myös kokonaisuuksien suojelu on tärkeää

joku voisi sanoa tätä jopa hurskasteluksi

tilanne paranee nykyiseen verrattuna oleellisesti mutta valiokunnan tärkeänä pitämä tavoite siitä että kuluttaja voi palauttaa lamppuja kokonaan ilman uuden lampun ostovelvoitetta ei tässä vielä toteutunut

laajaa vastaanottovelvollisuutta on pidetty ongelmallisena lamppujen herkästä rikkoutuvuudesta ja niiden sisältämästä elohopeasta aiheutuvien elintarviketurvallisuus ja työturvallisuusriskien vuoksi minkä vuoksi vielä pitää tätä asiaa selvittää ja jatkaa valmistelua ennen kuin tuohon tavoitteeseen päästään

tässä halusimme kuitenkin korostaa tarvetta varmistaa se että lamppujen palautuspisteet ovat kuluttajan helposti saavutettavissa ja että lamppuihin liittyvistä riskeistä ja jätehuoltovaatimuksista sekä lamppujen vastaanottopaikoista tiedotetaan riittävästi

tällä esityksellä on tarkoitus saattaa voimaan niin sanottu ympäristövastuudirektiivi jossa säädetään toiminnanharjoittajia koskevasta aiheuttamisperiaatteeseen perustuvasta järjestelmästä toiminnasta aiheutuneiden ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi

tämä puolestaan voisi johtaa lain tavoitteiden vastaisesti myymälöiden vähenemiseen keskusta alueilta ja asiointietäisyyksien pidentymiseen erityisesti päivittäistavarakaupan osalta

lisäksi valiokunta esittää lausumaehdotusta jonka mukaan hallituksen tulee seurata energiansäästölamppujen palautusjärjestelmän toimivuutta kuluttajan kannalta ja ryhtyä mahdollisimman pian toimenpiteisiin vastaanottojärjestelmän laajentamiseksi työturvallisuus ja elintarviketurvallisuusriskit huomioon ottaen

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että tämä kokonaisuus on keskusteluttanut valiokuntaa hyvin paljon ja tästä asiasta on vallinnut myös asiantuntijoiden välillä herttaisen erimielisiä näkemyksiä

yksi esityksen valmistelun lähtökohdista on ollut pyrkimys säilyttää meidän voimassa oleva ympäristölainsäädäntömme kokonaisuus mahdollisimman hyvin ja välttää sitä että sekoittaisimme siihen kovasti uusia elementtejä koska se toimii kuitenkin kohtuullisen hyvin

valiokunta on parhaansa mukaan koettanut koota tähän mietintöönsä sellaisen lähestymistavan joka mahdollistaa toimintaedellytykset paitsi kunnille myös yksityisille yrityksille

tämän direktiivin täytäntöönpanon valmistelussa on ollut esillä myös vaihtoehtoisia sääntelymalleja joiden käsittely on sitten vienyt aika lailla aikaa

toivoisimme tietenkin että muutoinkin tämä vuoropuhelu saisi tulevaisuudessa vähän rakentavampia sävyjä

nyt on oltu kovin paljon niissä vanhoissa asetelmissa joista tämän uuden tulevaisuuden rakentaminen on ollut varsin haasteellista mutta valiokunta onnistui mielestäni tämän esityksen käsittelyssä oikein hyvällä tavalla

valiokunta toteaa että tässä hallituksen esityksessä on päädytty toimikunnan mietinnössä esitettyyn suppeampaan täytäntöönpanomalliin

tilaa vievän kaupan suuremman kokorajan suhteen valiokunta toteaa ettei tilaa vaativalle kaupalle ole perusteltua asettaa muusta vähittäiskaupasta erillistä kokorajaa

erillinen kokoraja säilyttäisi laissa jo nyt tulkinnanvaraiseksi osoittautuneen jaottelun ja voisi johtaa uudenlaisten tulkintaongelmien syntymiseen

valiokunnan asiantuntijakuulemisissa ja sen saamissa lausunnoissa ilmenee selkeästi että tähän lakiehdotukseen on suhtauduttu hyvin ristiriitaisesti

tämä uusi sääntely ei mitenkään muuta ympäristönsuojeluoikeuden lähtökohtia esimerkiksi pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta vaan sääntely kohdistuu toimenpiteisiin vahingon jo tapahduttua

esimerkiksi maakuntakaavojen vahvistamismenettely ei ole nyt ollut harkinnassa tässä esityksessä eikä myöskään sisällä tässä hallituksen esityksessä

valiokunta on kuitenkin tunnistanut monia selvitystarpeita myös sillä perusteella että kaupan sijaintiin kokoon ja toimintaperiaatteisiin voidaan kyllä vaikuttaa kaavoituksen ohella myös muilla ohjauskeinoilla

valiokunta katsoo että kun sääntelyn tarkoitus on ympäristön tilan ja luonnonarvojen palauttaminen perustilaan niissä tapauksissa joissa on aiheutettu merkittäviä haitallisia muutoksia ympäristölle tai luonnon monimuotoisuudelle niin tällä lainsäädännöllä on myös ennalta ehkäisevä ja suojelua välillisesti vahvistava merkitys vaikka tällä ei suoraan vaikutetakaan ympäristön tilaan tai luonnon monimuotoisuuteen

kaupan aukiololainsäädäntö on yksi hyvin voimakas kaupan rakenteeseen vaikuttava tekijä ja tämänkin lainsäädännön vaikutuksia on syytä selvittää

valiokunta ehdottaa nyt kolmea lausumaa

ensiksikin sitä että hallitus selvittää miten voimassa olevat työssäkäyntialueet otetaan riittävästi huomioon kaupan suuryksiköiden sijoittamista koskevien kaavaratkaisujen vaikutusarvioinneissa

arvoisa puhemies

voimassa oleva lainsäädäntömme sisältää jo myös vahingon ennallistamisvelvoitteita mutta tässä direktiivin sääntelyssä tarkoitetaan pidemmälle menevää kahdelta osin pidemmälle menevää säätelyä

toiseksi että hallitus selvittää maankäyttö ja rakennuslain toimivuusarvioinnin yhteydessä mahdollista tarvetta säätää muiden toimintojen sijainnin ohjauksesta täsmällisemmin laissa ottaen huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellisen aseman ja myös selvittää maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn liittyviä käytännön näkökohtia ja kehittämistarpeita

entisenä liikenne ja viestintäministerinä olen pyrkinyt siihen että en ole kovin paljon täällä entisillä asioillani elämöinyt

ennallistamisvelvoitteet ulottuvat voimassa olevaa lainsäädäntöä pidemmälle nykyistä laajempien korjaavien toimien ja laajemman vahinko käsitteen vuoksi ja korjaamisvastuun piiriin on lisäksi sisällytettävä eräät luontodirektiivin ja lintudirektiivin mukaan suojellut lajit ja luontotyypit

mutta nyt kun tämä hallitus on pääsemässä puolimatkan krouviin niin on kohtuullista varmasti odottaa tältä hallitukselta jo omaakin vastuunkantoa

kolmanneksi että hallitus seuraa yleisesti tämän lain täytäntöönpanon vaikutuksia palveluverkon ja palvelujen saatavuuden kehittymiseen ja kaupan kilpailuedellytyksiin

jotta tästä direktiivin tarkoittamasta vahingosta voisi olla kyse tulee kyseessä olla aina merkittävä vahinko

en kiistä ollenkaan kuten jo aiemmin debatissa sanoin nykylain ongelmallisuutta saati sitten tarvetta estää rikollista toimintaa jossa tuotekehityksen helmiä vuodetaan muualle mutta tämä laki ei tule ratkaisemaan näitä ongelmia

lisäksi on selvitettävä asianmukaisten tietojärjestelmien kehittämistarpeita ja myös muiden esimerkiksi taloudellisten ohjauskeinojen käyttömahdollisuuksia näiden lakiehdotuksessa mainittujen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi

vahinkokynnys on tässä direktiivissä asetettu korkealle ja näin on arvioitu että nämä vahinkotilanteet joihin tällä direktiivillä siis puututtaisiin ovat todennäköisesti harvinaisia ja nämä tulevat siis kattamaan myös onnettomuustilanteet ja muut ennakoimattomat syyt

päinvastoin pelkään että lainsäädäntö aiheuttaa uusia ongelmia tulkintaepäselvyyksiä epävarmuutta kaikkien toimijoiden piirissä ja suoranaista ajanhukkaa

vahingon sattuessa korjaamiskustannukset voivat kuitenkin nousta huomattaviksi sillä vahingon käsite on tässä esityksessä laaja ja sisältää myös niin sanotulle luonnonvarapalvelulle aiheutuneet vahingot

tämä luonnonvarapalvelu on siis uusi käsite ja sillä tarkoitetaan luonnonvaran hyödyllistä vaikutusta toiseen luonnonvaraan tai ihmisiin

arvoisa herra puhemies

valiokunta toteaa että tämän esityksen mukaan luonnonvaran hyödyllisillä vaikutuksilla tarkoitetaan esimerkiksi maa aineksen muodostumista ravinteiden kiertoa luonnosta saatavia raaka aineita tai luonnon vaikutusta ihmisen henkiseen fyysiseen hyvinvointiin esimerkiksi virkistyskäyttömahdollisuuksia

arvoisa puhemies

halusin tulla hieman esittelemään tätä lakiesitystä koska tämä pohjaa euroopan neuvoston sopimukseen ja mielestäni on arvoisa puhemies oikein hyvä että välillä tässä salissa käytetään puheenvuoroja myöskin siitä työstä jota me parlamentaarikot teemme muualla kuin tässä salissa

itse katson tätä asiaa ympäristövaliokunnan näkökulmasta ja olen kyllä sitä mieltä että ihan johdonmukaista on esittää myös näiden osalta hylkyä koska tässäkin on tosiasiallisia muutoksia

kyllä nyt todellakin toivoisin että tässä asiassa nykyinen hallitus kantaisi vastuuta ja voisi tätä asiaa ratkaista eikä piiloutua näiden teknisten syiden taakse

valitettavasti tuossa työssä ei ole edelleenkään onnistuttu tavalla jota pitää edellyttää kansalaisia näin laajasti koskevassa asiassa

varmasti jotakin kannanottoa tässä asiassa myös tämä hallitus voisi tehdä muuten pidän tätä toimintaa jos ei näin menetellä vastuun pakoiluna että ei uskalleta tehdä tässä kiistanalaisessa ja kansalaisia kuohuttavassa asiassa oikeita ratkaisuja

vähän ihmettelin sitä silloin valiokunnassa kun ensin sanottiin että tämä on pelkkä tekninen paketti ja kun sitten kuulimme lisää asiantuntijoita niin kävikin ilmi että täällä tehdään aivan tosiasiallisia muutoksia

kummahan se nyt olisi ellei näin olisi pitkän ajan puitteissa tapahtunut ja esimerkiksi oikeuskansleri nikulan huomioita on huomioitu entistä muotoilua paremmin mutta tästä huolimatta käsittelyssä oleva lakiesitys on edelleenkin ongelmallinen

euroopan neuvoston valtuuskunnan tämänhetkisenä puheenjohtajana oikein mielelläni esittelen tätä asiaa johon nyt olemme saaneet lakiesityksen käsiteltäväksemme tänne eduskuntaan

eli mikäli tärvellään jokin alue niin että siellä ei enää suojeltu laji pysty elämään niin sitten koetetaan löytää sellaisia alueita joilta löytyy uusi elinympäristö näille lajeille

tämä ei ollut kyllä ollenkaan mukavaa kuultavaa ainakaan näiden ympäristöasioiden näkökulmasta

minusta oli vähän surullista äskeisen debatin aikana se että täällä esitettävää kritiikkiä vähätellään nykyisen lain löysyyden vuoksi

usein kuulen kysymyksiä mitä se euroopan neuvosto oikein tekee ja nämä sanatkin menevät hyvin usein ihmisiltä sekaisin välillä tässäkin talossa

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa että korjaavat toimet voivat vaihdella tilanteesta riippuen aktiivisista korjaustoimista luonnolliseen palautumiseen

asiakin on tietysti monimutkainen sitä ei käy kiistäminen eikä julkisesta keskustelusta ole varmaankaan saanut aiheesta riittävän monipuolista kuvaa

uskon että yleisradion toiminnan arvostus sinällään on kansalaisten keskuudessa kohdallaan mutta harvoin tulee ajatelleeksi sitä miten laajasti me itse asiassa käytämme yleisradion palveluita

mutta sen sijaan haluan todeta vielä että ympäristö ja erityisesti vesiasioiden osalta näiden muutosten joita tässä nyt on käsitelty ja selvennyksinä esitetään olisi pitänyt olla myös siinä varsinaisessa lakipaketissa joka käsiteltiin aiemmin

yhtenä esimerkkinä voisi todeta että niiden uutisten joita me katsomme oikeastaan miltä tahansa kanavalta tekemiseen käytetään varmasti sellaista historiallista tietoa materiaalia ja taustoja joita yle on vuosien ja vuosikymmenten aikana koonnut

valiokunta pitää tärkeänä myös sitä lähtökohtaa että silloin kun tämä kansallinen kunnostamisvastuujärjestelmä on direktiiviä tiukempi sitä myöskin sovelletaan

tässä on kyseessä yleissopimus ihmiskaupan vastainen euroopan neuvoston yleissopimus joka nyt siis laitetaan täytäntöön tällä hallituksen esityksellä

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmiä ja sähköistä lääkemääräystä koskevia lakeja

kaikkien vahinkotilanteiden osalta korjaamisvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin että toiminnanharjoittaja on rikkonut toimintaa koskevaa lakia lain nojalla annettua asetusta tai viranomaisen antamaa määräystä

hieman vaikuttaa että hallintovaliokunnan enemmistö on niin kuin myöhään herännyt tähän asiaan ja nyt sitten täällä koetetaan niitäkin paikata mitkä hirmuisella kiireellä vietiin läpi siinä isossa paketissa

itse haluan nostaa esille erityisryhmät erityisesti tekstityksen aseman ja toivoisin kyllä että tässä myöskin viestintäministeri vähän patistelisi myös kaupallisia kanavia hoitamaan tätä rootelia hieman paremmin koska tämä tekstitys ei ole pelkästään erityisryhmäkysymys

tavoitteena on luonnollisestikin ehkäistä ihmiskauppaa ja auttaa ihmiskaupan uhreiksi joutuneita ihmisiä

tässä puheenvuorossani käsittelen itse omalle toimialalleni kuuluvaa lakiesitystä sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamiseksi ja ministeri risikko jatkaa sitten täsmennyksillä